lisäksi viimeaikainen kansainvälisen politiikan epävarmuus on varmasti palauttanut kaikkien mieliin energiaomavaraisuuden tärkeyden myös huoltovarmuutemme näkökulmasta

totta kai tätä pitää pyrkiä potkimaan eteenpäin monen muun ison asian ohella eli tähän suhtaudutaan totta kai vakavasti ja varsinkaan tähän nuorten velkaantumiseen ei millään tavalla voi yliolkaisesti suhtautua

kuten edustaja vartiainen ja moni muu hyvin tietää niin kilpailukykypaketti paikallisen sopimisen neuvottelut ovat tällä hetkellä siellä järjestöjen käsissä käytävissä neuvotteluissa ja heille on annettu tässä työrauha käydä näitä asioita läpi

eli kaikki tämä työ on tällä hetkellä kesken mutta ei mitenkään unohdettu

uskon kyllä vakaasti siihen että sieltä tulee ihan viisaita esityksiä

energiapakettimme tarkoituksena on energiapolitiikkaa järkeistämällä saada vaihtotase vientisektorin kilpailukyky sekä ympäristö kuntoon

eli asioita totta kai viedään eteenpäin

maamme kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää kustannustehokasta energiasektoria joka kykenee tuottamaan energiaa kilpailukykyiseen hintaan

näillä viidellä paketilla kasvupaketilla työllisyyspaketilla veropaketilla energiapaketilla ja hyvinvointipaketilla saamme suomen taas nousuun

tähän voisin oikeastaan vastata näin että meillä temissä on ylipäätään valmistunut tai valmisteilla kasvuun liittyvää ohjelmaa

mutta se että kainuuseen omansa kun me keskustelemme sen alueen ihmisten kanssa ja pääsemme kuulemaan mitä ajatuksia heillä on niin kuten sanoin jos meillä vain on keinoja auttaa niin totta ihmeessä me autamme ja kiitoksia siitä että tekin tarjoatte apuanne tähän hommaan tässä tarvitaan kaikkia

energia on välttämättömyyshyödyke jonka hinnannousu rankaisee eniten pienituloisia

kuten on jo tavaksi tullut perussuomalaisilta tulee perustellut vaihtoehtopaketit ennen kehysten palautekeskustelua

on hälyttävää että suomesta löytyy yhä enenevissä määrin niin sanottuja energiaköyhiä eli ihmisiä joille tuottaa vaikeuksia suoriutua lämmitykseen ja sähkönkulutukseen liittyvistä kustannuksista

eli siis jo käynnissä ovat nämä kiky kärkihankkeen toimenpiteet verotus kasvurahoitus team finland norminpurku kilpailukykysopimus paikallinen sopiminen yrittäjyyspaketti yksinyrittäjän tukipaketti innovaatioseteli innovaatiopankki

valiokunta silloin korosti tarvetta myös varmistaa se että näiden uusien kansallispuistojen perustaminen ei johda siihen että vanhojen kansallispuistojen tarpeet jäävät hoitamatta

kainuuta ei jätetä yksin

arvoisa puhemies

energiapolitiikkaamme vaikuttavat keskeisesti myös kansainväliset päästötavoitteet

kysyn mitkä ovat mahdollisuudet tukea jatkossa näiden vanhojen kansallispuistojen tarpeita luontoarvojen luontomatkailun sekä työllisyyden näkökulmasta

arvoisa rouva puhemies

erittäin vaativa tavoite mutta me uskomme siihen tavoitteeseen vaikka kaikki muut eivät uskoisikaan

vaikka tämä tavoite avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi suomalaiselle cleantech toimialalle on selvää että tavoitteen saavuttaminen aiheuttaa myös merkittäviä lisäkustannuksia sekä teollisuudellemme että kotitalouksille

tällä perusteella näillä olisi aikaa valmistautua ja varautua tähän

mutta otetaan tämä niin sanotusti muistipaikkaan ja selvitetään hallituksen sisällä onko tällaiselle käyttöä ja jos on niin sitten me toki viemme sitä eteenpäin

tämä talvivaaran katastrofi on tietysti kaivosteollisuudelle imagotappio mutta ennen kaikkea se on ympäristötappio alueen eläimille luonnolle ja alueen ihmisille

kuinka järkevää eun on asettaa yksipuolisia ja selvästi kilpailijoitaan tiukempia päästötavoitteita kun globaali ilmastosopimus junnaa paikallaan

siinä on semmoinenkin pointti joka tässä on keskustelussa unohtunut että voi olla että tämä suomalaisten antama kehitysapu tämän uuden mallin myötä saattaisi nousta ja tämä on kokonaan unohtunut

kymenlaakson liiton hallitus otti kantaa tähän viimeksi eilen ja kyllähän tässä kannanotossa ihan selkeästi tuli esiin tämä että alueitten tahtoa ei kuultu

suomen on kyettävä tekemään omista tavoitteistamme lähtevää ajantasaiseen ja perusteellisesti tutkittuun tietoon pohjautuvaa johdonmukaista ja pitkäjänteistä energiapolitiikkaa

on vain löydettävä kuten ministeri ihalainen äsken sanoi vastuullinen tapa toimia ja sitä pitää vaatia kaikilta osapuolilta nyt jatkossa ja joka vaiheessa prosessia

kansalaisten osallistumisintoa nostaisi se että rahastomallissa näitä varoja kohdennetaan järkevämmin ja tehokkaammin ja kyllä se rahan käyttö rupeaa kiinnostamaan kun se raha on itse sinne vapaaehtoisesti laitettu

kysynkin hallitukselta

ei minulla ole etelä savoa vastaan yhtään mitään mutta tämä suunta oli kyllä aivan käsittämätön esitys koska meidän luontainen suuntamme on selkeästi eteläinen suomi uusimaa ja päijät häme

voiko hallitus vakuuttaa että tämän sinänsä ikävän ja turhan ympäristökatastrofin seurauksena kiinnitetään yhä parempaa huomiota kaivoshankkeiden jokaiseen vaiheeseen ja että suomelle tärkeä teollisuuden ala saa jatkua suomessa myös tulevaisuudessa

uuden energiapolitiikan rakentamisen on oltava yksi seuraavan hallituksen kärkitavoitteista sillä nykylinjasta kärsivät sekä talous että ympäristö

eduskuntavaalijärjestelmä vaatii muuttamista mutta se pitäisi tehdä kokonaisuutena eikä tällä lailla osissa pätkimällä

se on minun mielestäni käsittämätöntä että minua syytetään siitä että en puolusta suomalaista duunaria istumalla tässä hallituksessa ja olen milloin ekn juoksupoika milloin astrid thors

itse asiassa tässä on vähän sama ongelma kuin työllisyyden hoidossa työttömyyden hoidossa ja näissä tulkinnoissa saadaanko tasapuolista palvelua joka puolella maata

minä itse ymmärrän sen niin että silloin kun meillä on yrittäjiä ja meillä on työnantajia niin menee myös työntekijöillä hyvin koska on työpaikkoja

pitkäaikaistyöttömyys on nimenomaan se ongelma mihin meidän pitää puuttua ja näillä toimenpiteillä mitä me nyt teemme pyritään kyllä vastaamaan myös tähän haasteeseen

arvoisa herra puhemies

velkaneuvonta on asia jossa pitää olla tasapuoliset systeemit joka puolella yhdenvertaisella tasolla niin kuin viittasitte

ei minulle kerta kaikkiaan aukea tämä kritiikki siis siitä että tässä on jokin vastakkainasettelu sitä minä en halua olla tukemassa

pitkäaikaistyöttömyyden yksi iso ongelma on tietenkin se että nämä ihmiset eivät välttämättä enää kaikki ole siinä kunnossa että he olisivat valmiita sinne avoimille markkinoille työllistymään eli tähän pitää panostaa

ja olen tänään sanonut ääneen senkin että en halua suomeen mitään kaksi euroa tunnissa työpaikkoja

me olemme nyt koettaneet miettiä niitä keinoja millä ne ihmiset pääsisivät siitä oravanpyörästä etteivät he pyörisi siellä toimenpiteissä että he pääsisivät seuraavalle portaalle

hallituksen pitää päättää mikä on se tie ja me olemme valinneet tämän ja me olemme koko ajan kertoneet että jos tulee parempi esitys me vedämme pakkolait pois

kiitoksia keskustelusta

minä olen tuossa joku aika sitten jättänyt ministeri ihalainen teille kirjallisen kysymyksen näistä finnairin vuokratyöntekijöistä ja heidän työluvistaan

ei siinä mitään keskustellaan pois

täällä nyt sitten tuli syytöksiä siitä että käräjäoikeusverkkoa harvennetaan liian kovalla kädellä näin edustaja tuppurainen sanoi ja moni muu lähti tähän samaan lauluun unohtaen semmoisen asian että käräjäoikeusverkostotyöryhmä alun perin esitti jotain ihan muuta vielä rajumpaa karsintaa

jos nämä finnairin työntekijät kokevat että heidän ohitseen kävellään ikään kuin niin että otetaan halpatyövoimaa heidän tilalleen ja he sitten protestoivat mahdollisen lakon uhalla muun muassa tällä lailla niin eikö tässä ole nimenomaan kysymys siitä että tämä suomalainen sopimuskulttuuri laitetaan semmoiseen pakkorakoon että näillä työntekijöillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin osoittaa mieltään tällaisella tavalla

arvoisa rouva puhemies

edustaja kari otti esille äärimmäisen tärkeän asian ja itsekin olen tätä pohtinut siltä kannalta kun tosiaan edeltäjänne ministeri häkämies otti esille tämän työajan pidentämisen

tämä oli paras mahdollinen ratkaisu tässä taloustilanteessa mikä meillä on käsissä

itse olen miettinyt eikö meidän pitäisi pikemminkin lyhentää työaikaa ja kysyisinkin hallitukselta eikö se olisi se viesti mikä pitäisi ihmisille tuoda esille

se ensimmäinen toimenpide oli se että alussa kartoitetaan tämä osaaminen siinä vaiheessa kun nämä ihmiset tulevat hakemaan sitä turvapaikkaa jotta me tiedämme keitä he ovat mitä he osaavat ja onko heillä esimerkiksi kiinnostusta yrittämiseen mihin te viittasitte

tämä on tietysti semmoinen kysymys mikä on ajankohtainen siinäkin mielessä että kun meillä on tämä turvapaikkakriisi käsissä ja monilla ihmisillä maahanmuuttajilla ei ole tätä henkilökorttia he eivät saa sitten pankkitunnuksia he eivät pysty hoitamaan asioitaan

emmehän me voi pakottaa mutta tämä luo edellytyksiä ihan toisenlaiselle ratkaisulle kuin esimerkiksi se että me olisimme lähteneet ihan pakolla jotain määräämään koska nyt tässä ovat työmarkkinajärjestöt mukana ja he ovat tajunneet että tilanne on vakava

arvoisa herra puhemies

tämä on tietenkin semmoinen asia että mitä paremmin me tässä kotouttamisessa onnistumme sitä vähemmällä vaivalla me pääsemme sitä halvemmaksi se ikään kuin tulee jos puhutaan ihan suomen kieltä

muistutan että lapissa edelleen ovat rovaniemi kemi sodankylä kittilä inari utsjoki on enemmän kuin missään muualla näitä sivutoimipisteitä johtuen nimenomaan niistä etäisyyksistä ja liikenneyhteyksistä

tämä voisiko sitä rajoitusta muuttaa näitten tärkeimpien asioitten osalta edelleen että he pystyisivät hoitamaan asioita ja viemään niitä eteenpäin on kyllä ihan vakavasti pohdittava asia

tässä on kyseessä ei työsuhteinen vapaaehtoisuuteen perustuva lyhytkestoinen työskentely työttömyysetuudella potentiaalisen työnantajan tehtävissä

kuten äsken sanoin nämä lait lähtevät lausunnolle ja siinä voidaan ottaa sitten kantaa myös näihin perustuslaillisiin ongelmiin ja kun virkavastuulla tätä asiaa on valmisteltu niin hallitus on sitä mieltä että nämä eivät ole perustuslain vastaisia koska ne ovat tarkkarajaisia ne kohdistuvat vain rajoitettuun osaan työ ja virkaehtosopimusten sisällöistä niillä ei puututa voimassa oleviin työehto ja virkaehtosopimuksiin ja sopimusrajoitukset ovat voimassa määräajan

näihin päädyttiin alueellisen kattavuuden kannalta niin kuin edustaja kurvinen toi esille että joka maakunnassa on käräjäoikeuspalveluja jatkossakin ja että ne ovat sopivien etäisyyksien päässä

tämä tukee näitten piilossa olevien työtilaisuuksien löytymistä ja antaa työttömälle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan soveltuvuuttaan ja asennettaan

arvoisa herra puhemies

stm vm ulkoministeriö maa ja metsätalousministeriö määrittelevät juuri tämän hakemuksen mukaisesti että tämä hanke fennovoima hanke on suomen eli yhteiskunnan kokonaisedun mukainen ja ainoastaan ympäristömi nisteriö on sitä vastaan

on varmaan niin että veronkorotuksia tarvitaan leikkauksia tarvitaan mutta jotta niitä ei tarvittaisi niin paljon me olemme koko ajan johdonmukaisesti perussuomalaisissa lähteneet työ ja talous edellä eli siitä että me saisimme nämä talouden pyörät pyörimään

en minä kiistä sitä että siellä tulee pitkiäkin etäisyyksiä osalla mutta tämä on pyritty rakentamaan niin oikeudenmukaisesti kuin suinkin mahdollista

siitä huolesta että tässä ollaan luomassa joku ihmeellinen ilmaistyömarkkina

myös omasta vaalipiiristäni on tullut karsintaa joka puolelta

se keventäisi sitten mahdollisia leikkauksia ja veronkorotuspaineita